vanhusten hoivan laadun puutteet ja sitä kautta vanhusten perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen puutteet ovat varmasti riipaisevin ongelma yhteiskunnassamme

miten konkreettisesti nyt biotalouden uusia innovatiivisia mahdollisuuksia aiotaan edistää ja millä aikataululla luonnonvaratilinpitoa ollaan viemässä eteenpäin

hälyttäviä viestejä tulee vakavista puutteista kuten liiasta lääkityksestä kemiallisen sitomisen lisäksi jopa fyysisestä sitomisesta märistä vaipoista vessassa käynnin korvaamisesta vaipoilla epäluonnollisesta vuorokausirytmistä yksin makuuttamisesta ja aliravitsemuksesta

on kohtuutonta että esimerkiksi oikeusasiamies ylipäätään joutui kiinnittämään huomiota tällaisiin asioihin kuten siihen että vanhukset saavat riittävästi ruokaa pääsevät riittävän usein pesulle vessaan ja ulkoilemaan

sdpn vastalauseen tekstistä käy ilmi että olemme erittäin lämpöisesti kannattamassa niitä ajatuksia missä isien mahdollisuutta hoitaa ja olla enemmän lasten kanssa edistetään

tämä oli se näkökulma mitä me halusimme tässä lakiesityksen yhteydessä painottaa aivan kuten tämä hallituksen esityksenkin peruslähtökohta siitä näkökulmasta lähtee

mutta totta kai on niin että vanhempainvapaajärjestelmässä kuten totesinkin on kovin monia uudistettavia asioita ja se mitä tulee tähän asiaan mikä tässä nousi erityisesti esiin ovatko yksinhuoltajaisät tai yksinhuoltajaäidit eriarvoisessa asemassa se on ihan oikea kysymys koska todella on niin että tämä lakiesitys niin kuin edellä jo toin esiin suosii kahden vanhemman perheitä taikka sitten yksinhuoltajaisiä suhteessa sitten yksinhuoltajaäiteihin

laissa tulisi henkilöstömitoituksen lisäksi myös kehittää palvelujen sisältöä ja vahvistaa muun muassa vanhusten oikeutta ulkoiluun ja sosiaaliseen toimintaan

se näkökulma on tässä se oikein tärkeä asia että se korjataan ja sitä me esitimme samoin kuin sitä monikkoperheiden tilannetta että aika pitkälti meillä on tässä saman suuntaiset ajatukset hieman erinäköisestä katsantokulmasta kristillisdemokraattien kanssa

on välttämätöntä että ennen laitosten purkua vahvistetaan ja varmistetaan korvaavat palvelut eli satsataan merkittävästi enemmän kotipalveluihin sekä toteutetaan kohtuuhintaisia palveluasuntoja

tällä hetkellä on suuria puutteita saada esimerkiksi kotipalvelun tukipalveluja siivous ja asioimisapua vaikka tarve kohdistuu usein ensin niihin

fyysisten esteiden lisäksi muun muassa ymmärryksen ja kommunikaation esteiden osalta on tehtävää niin näkö kuulo kuin puhevammaistenkin tarpeiden paremmassa huomioimisessa sekä selkokielisyydessä

olisi hyvä että myös kehitysyhteistyöhankkeissa voitaisiin huomioida niin sanotut läpileikkaavat teemat nykyistä vahvemmin kuten usein kaikista heikoimmassa asemassa olevat kehitysmaiden vammaiset

selonteolta olisin kaivannut toimenpideohjelmaa ja aikataulutusta siitä miten eri ihmisoikeuksia sitoudutaan edistämään esimerkiksi vanhustenhoivalakia tai ykn vammaisten oikeuksien sopimuksen ratifiointia

tässä edellä edustajat jo kysyivätkin tästä maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden parantamisesta ja taisi olla niin että kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossakin viitattiin tähän ravinnepäästökauppaan

haja asutuksen jätevesien kuriin saattamisesta kysyisin kuinka aiotaan tämä rahoitus turvata että näissä viemärihankkeissa ja myös talokohtaisissa hankkeissa päästäisiin nyt vähän vauhdikkaammin etenemään

ydinvoiman sijaan tulisi nyt tehdä kestäviä ratkaisuja jotka painottuisivat energian säästöön energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden edistämiseen

mutta tässä yhteydessä kuitenkin kysyn ministeri stubbilta ykn vammaisten oikeuksien sopimuksesta johon viittasitte puheessanne

ollaanko tuomassa tämän ratifioinnin edellyttämät lakimuutokset kotikuntalakiin ja pakkotoimien käyttöä koskevaan lainsäädäntöön jollakin aikataululla koska kiire tälläkin asialla olisi

jo sosiaali ja terveysvaliokunnassa sosialidemokraatit kannattivat sitä esitystä että tämä olisi perustuslakivaliokuntaan lähetetty ja ilman muuta myös tässä yhteydessä annamme tälle esitykselle tuen

tämä aluehallintouudistus on kaikkinensa monella tavalla ongelmallinen ja sen takia eduskuntaryhmämme on esittänyt näitten lakien hylkäämistä

monenlaisia ristiriitaisuuksia tulkintaongelmia on tämän lain yhteydessä ja monenlaista epävarmuutta liittyy siis siihen mitä käytännössä aluehallinnossa tapahtuu tämän uudistuksen myötä

henkilöstön asemaan liittyy monenlaisia ongelmia niin kuin monet edelliset puhujatkin ovat tuoneet esiin ja mikä kaikista keskeisintä ympäristöhallinnon riippumattomuuden turvaaminen vaarantuu kun ympäristöasiat pitkälti asetetaan jatkossa elyihin

rantakangas toi esiin niin maakuntaliittojen kasvavat tehtävät ovat sikäli hankalia että tulisi turvata riittävät resurssit ja myös osaaminen koska sinne siirtyy nyt sen kaltaisia tehtäviä kuin ympäristösuunnittelua koulutuksen ennakointisuunnittelua tämäntapaisia asioita joissa itse näkisin että ehkä varsinaista asiantuntemusta olisi vähän laajemmin ollut tulevissa aveissa

vammaispalveluiden osalta on todella tärkeää että päästään henkilökohtaisen avun saannin osalta vihdoin eteenpäin mutta samaan hengenvetoon on kyllä kritisoitava palveluihin käytettävää summaa

palvelu on tosiaan vammaisten perusoikeuksien kannalta välttämätön ja pahaa pelkään että tässä nyt petetään kyllä vammaisten ja vammaisjärjestöjen toiveet aidosta subjektiivisesta oikeudesta

tässä tapaturmavakuutuslaissa on muutama hyvä parannus mutta valitettavasti myös muutamia hyvin hankalia kohtia jotka koskevat haitta asteen soveltamista muihin etuuksiin ja palveluihin haitta asteluokituksen heikentämistä asetuksessa joidenkin haittaryhmien osalta sekä tasa arvonäkökulmaa tapaturmavakuutuslain nojalla työntekijälle maksettavassa haittarahan suuruudessa

haittaluokitusta hyödynnetään tapaturmalain mukaisten asioiden lisäksi myös muun muassa kansaneläkelaitoksen etuuksien myöntämisharkinnassa sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisten kuntien palveluiden myöntämisedellytyksistä päätettäessä

lääketieteellinen haitta ei ole ainoa palvelujen järjestämisen edellytys mutta sitä saatetaan käyttää yhtenä kriteerinä tarvittavia palveluita määriteltäessä

tässä hallituksen esityksessä ei kuitenkaan esityksen perustelujen mukaan ole tarkoitus ottaa lainsäädännöllisesti kantaa haittaluokituksen soveltamiseen muualla kuin työtapaturmavakuutuksessa

tapaturmavakuutuslain mukaisen haitan käsitteen soveltuvuus ja haittaluokituksen käyttäminen muissa etuusjärjestelmissä on tarkoituksenmukaista ratkaista erikseen kunkin järjestelmän tavoitteet ja tarpeet huomioon ottaen

rantakankaalle täytyy sanoa että minun mielestäni tuo hehkutuksenne tätä aluehallintouudistusta kohtaan oli kyllä aikamoisen ylimitoitettu ja en ihan vakuuttuneeksi tullut

esityksen yhteydessä olisi kuitenkin tullut puuttua myös lain soveltamisalaan

asetuksella säädettävä haittaluokitus on puhtaasti lääketieteellinen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet ohittava mekaaninen luokitus

nimittäin kyllä tähän liittyen on aikamoista kritiikkiä myös hallituspuolueiden taholta tullut vaikkapa hallintovaliokunnassa aika monia muutoksia tehtiin näihin lakeihin mitkä aluehallintoa säätelevät koska nähtiin siellä paljon ongelmia ja korostettiin tätä seurantatarvetta että pystytään vastaamaan mahdollisimman nopeasti esiin tulleisiin ongelmiin joita tästä uudistuksesta seuraa

tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha jonka suuruus määräytyy edellä mainitun haittaluokituksen perusteella on tarkoitettu korvaamaan tapaturmasta aiheutuneen toimintakyvyn alenemista

paasio toi edellä jo esiin niin sosialidemokraatit ovat ekologisen verouudistuksen yhteydessä aina painottaneet sosiaalista oikeudenmukaisuutta niin että kun ekologisesti ja ympäristön kannalta ilmastonmuutoksen kannalta on pakko toteuttaa ekologista verouudistusta niin ne korotukset on huomioitava pienituloisimmille esimerkiksi etuuksien parannuksina etteivät pienituloiset joudu kohtuuttomiin rasituksiin näissä yhteyksissä

muun muassa vammaisfoorumin mukaan tapaturmavakuutuksen haittaluokitusta käytetään virheellisesti muita palveluita ja tukia myönnettäessä

seurujärvi toi esiin että ympäristövaliokunnassa hänen mielestään ei ole tullut tämmöistä huolta vastaan niin kyllä meillä hallintovaliokunnassa kaikki asiantuntijat järjestään toivat esiin ongelmat joita ympäristöhallinnon osalta tähän liittyy

mutta olen huolissani siitä että pienituloisilla ei ole samoja mahdollisuuksia toteuttaa energiatehokkuutta parantavia hankkeita omakotitaloihinsa kun taas suurempituloisilla on joten se huoli itsellänikin on ja se on kyllä sosialidemokraateilla tässä ollut hyvin vahvasti esillä niin kuin ed

joitakin korjauksia hallintovaliokunta teki näiden asiantuntijalausuntojen perusteella mutta kaikkea ei pystytty korjaamaan ja sen takia olen kyllä erittäin huolissani ympäristöhallinnon riippumattomuudesta ja myös muista seikoista jotka kuulemisessa tulivat esiin

kankaan jätevesiasetuksen mukaisiin toimiin tulee niin sosialidemokraatit siinäkin yhteydessä vaativat nimenomaan että sosiaalisin perustein tulee olla tukimuoto olemassa mitä voivat hakea pienituloisimmat etteivät joudu kohtuuttomaan asemaan ja se onneksi saatiin silloin läpi

muutenkin määräaikaisten työntekijöiden rooli tässä uudistuksessa on hankala ja kasvavat tehtävät yhdessä tuottavuusohjelman kanssa laittavat kyllä työntekijät aluehallinnossa koville

lisäksi niiden palvelujen tarjoamista harkittaessa joissa henkilön yksilöllinen tilanne on ratkaiseva tekijä ei tule erityisesti painottaa asetuksella säädettyä haittaluokitusta

pelkäänpä että ennen kaikkea valvontatyö ei saa riittäviä resursseja puhumattakaan sitten muista kehittämistoimista joita tällä hetkellä lääneissä on tehty

on selvää että apuvälineet saattavat auttaa ihmisen arjessa selviämistä huomattavastikin mutta varsinaista henkilölle koituvaa haittaahan ne eivät pienennä

valiokunnan mietinnössäkin kiinnitetään huomiota tasa arvonäkökulmasta tapaturmavakuutuslain nojalla työntekijän kertakorvauksena maksettavan haittarahan suuruuden eroihin miehillä ja naisilla

näkemyksemme mukaan kertakorvauksena maksettavan haittarahan suuruuden määrittämiselle on kehitettävä muu kuin sukupuolten tilastolliseen elinikään perustuva kriteeri

on nimittäin hieman erikoista että samasta haitasta maksettava kertakorvaus on siis eri miehillä ja naisilla koska eräänä seikkana huomioidaan elinajanennuste joka on naisilla pidempi

voimassa oleva käytäntö ei itsestäni tunnu oikeudenmukaiselta vaikkakin oleellisempina kriteereinä kertakorvausta määriteltäessä ovatkin muut seikat kuin tämä elinajanennuste

on myös niin että suurin osa kertakorvauksista lienee lievemmistä vammaisluokista jolloin erot miesten ja naisten välillä ovat aika marginaalisia

ja jos oikein tarkkaan asiaa miettii niin saattaahan asialla olla myös naisten työmarkkina asemaan kielteisiä vaikutuksia pienissä määrin koska näin naisten työnantajamaksut tämän osalta ovat myös suuremmat

herra puhemies

ne kohdentuvat raskaimmin omakotiasumiseen ja vaikeuttavat ennen kaikkea niiden kaikkein pienituloisimpien omakotiasujien asemaa ja tilannetta

omakotitalohan on usein tavallisen kansalaisen työntekijän suurin säästö kovalla työllä työllä ja säästämisellä hankittu omaisuus

myöskään koulutus ei ole sopiva kriteeriksi koska se puolestaan asettaisi vähemmän koulutusta omaavat ja lähtökohtaisestikin pienempituloiset heikompaan asemaan

sosialidemokraatit ovat koko ajan esittäneet että muulla tavoin ennen kaikkea valtionosuuksia lisäämällä tulisi tätä kuntatalouden tilannetta helpottaa sen sijaan että lähdetään tällaisiin toimiin joita tässä nyt esitetään

pienituloisten eläkeläisten osalta tämä on erityisen hankala ja täytyy todeta että se on myös ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa esimerkiksi sen tavoitteen että mahdollisimman pitkään jokainen ikäihminen voisi asua omassa kodissaan niin kauan kuin se on turvallisesti mahdollista

kyllä eri tavoilla eri perusteilla maahan tulevat ihmiset ovat myös työvoimaa suomelle ja kun me mietimme miten me näihin yhteiskunnan tulevaisuuden haasteisiin vastaamme niin on selvää että me tarvitsemme ulkomaalaista työvoimaa

eduskunta edellyttää että lain nojalla säädet tävällä asetuksella haittaluokituksesta ei tule heikentää nykyisiä haittaluokituksia

eduskunta edellyttää että tapaturmavakuutuslakiin nojautuva haittaluokitus ei saa sellaisenaan määritellä vammaispalvelujen ja etuuksien saantia

mitä sitten vielä tulee tähän ekologiseen verouudistukseen ja siihen että kiinteistöverossa huomioitaisiin energiatehokkuus nykyistä paremmin siitä äsken jo debatoitiin kovasti totean vielä sen että aina tulisi ekologinen verouudistus huomioida sitten sosiaalisesti oikeudenmukaisesti niin että pienituloisempien etuuksia samassa suhteessa parannetaan etteivät he joudu kohtuuttomuuksiin näissä tilanteissa

ministeriltä kysyisin vielä sitä mitenkä tämä erityistilanne joka tässä mahdollistaa kuitenkin että jää vastaanottopalveluiden piiriin huomioiko se riittävästi inhimilliset seikat teidän mielestänne

haluan nostaa tähän keskusteluun vielä yhden asian joka on se että tällä hetkellä minun mielestäni on pikkuisen hankalaa se että tukia saa vain silloin jos vanhan rakennuksen muuttaa energiatehokkaammaksi

okei rakennusmääräykset kohdistuvat tietysti uusiin rakennuksiin mutta esimerkiksi maalämpöpumpun asentaminen on todella iso investointi muutenkin rakennusprojektin yhteydessä

tämä laki kuntouttavan työtoiminnan ikärajan poistamisesta on ajatuksellisesti kannatettava mutta todella niin kuin edelliset puheenvuoron pitäjät ovat tuoneet esiin tämä edellyttäisi kuntiin huomattavasti enemmän lisäresursseja jotta tämä voitaisiin toteuttaa

yhdyn myös niihin puheenvuoroihin mitä täällä on pidetty tänään siitä että ensisijaisesti pitäisi järjestää työvoimapalveluihin ja työllistymistä edistäviin palveluihin niitä mahdollisuuksia ja tämä on sitten niin kuin toissijainen tämä kuntouttava työtoiminta

haluan vielä ottaa esiin sen että myös tämän työtoiminnan laatua pitää kehittää jotta se oikeasti olisi kannustava ja motivoiva ja sinne ihmiset haluaisivat siirtyä

tällä hetkellä se ei aina valitettavasti laadultaan ole ollut kovin hyvää riittävän hyvää ja sen vuoksi pelätäänkin että tässä myös kieltäytymiset tästä työtoiminnasta lisääntyvät ja silloin siitä seuraa juuri se tilanne että siirrytään työmarkkinatuen ulkopuolelle toimeentulotuelle ja siellä sitten vielä tulee tämä toimeentulotuen perusosan alennus jolloin sitten pienituloiset joutuvat entistäkin hankalampaan asemaan

ja muutoinkin tähän tuli juuri muutos että alennettiin myös näitä perusosia vastaanottokeskuksessa elävien turvapaikanhakijoiden osalta eli se teille vastauksena

mutta ministeriltä kysyisin vielä kun tässä ovat romanian ja bulgarian asiat olleet tietenkin vahvasti tänään esillä ja eulla on yhteinen vastuu ihmis ja perusoikeuksien toteutumisesta eu alueella

miten esimerkiksi alueellista yhteistyötä on tehty jotta romanien oikeuksia voitaisiin parantaa ja heidän syrjäytymistään ehkäistä koska tämä romanikysymys juontaa juurensa tietenkin heidän edeltää kieltä ja heikon ihmisen erittäin heikosta ihmisoikeustilanteestansa